hän ei varmaan kuullut puheenvuoroani tässä käsittelyssä jossa esitin kaikki ne perustelut miksi pidämme kunnollista lainvalmistelua tärkeänä näin merkittävässä asiassa

siksi esitämmekin että lakiehdotukset hylätään

sitä käytäntöä tulee edelleen jatkaa

kun tämä ammattikorkeakoululaki on käsittelyssä nyt rinnakkain yliopistolain kanssa niin voidaan tietysti pohtia olisiko näiden lakien käsittelyä voinut yhtenäistää jollakin tavalla ja sisällyttää ne toisiinsa vähän enemmän

me kaikki tiedämme sen ja olemme huolissamme koko maan ja alueiden elinvoiman säilyttämisestä niin kuntauudistuksessa kuin puolustusvoimauudistuksessakin ja tähänhän meitä poliittisia päätöksentekijöitä tarvitaan

ammattikorkeakoulun tehtävä tänä päivänä edelleenkin on hyvin alueellinen ja työelämälähtöinen työelämäläheinen ja näkisin että siinä on ammattikorkeakoulun tehtävä ja painotus tulevaisuudessa myös

nyt ikävä kyllä puolustusvoimauudistuksessa poliittiseen vaikuttamiseen ei ole ollut mahdollisuutta ja kuulimme että nyt aletaan tutkia alueellisia vaikutuksia mutta toisaalta esitystä ei tulla muuttamaan

jos ajatellaan yliopiston tieteellistä tutkimustehtävää niin ehkä voisimme painottaa edelleenkin ammattikorkeakoulun työelämä ja yritysläheisyyttä ja alueellisuutta yhtä lailla

haluaisin kuulla puolustusministerin mielipiteen miten yhdelle maakunnalle voi tulla kahden varuskunnan lakkauttaminen eteen

sivistysvaliokunta on laajasti kuullut asiantuntijoita niin kuin täällä ministerikin tai joku edustaja puheenvuorossaan taisi todeta ja koonnut asiantuntijakuulemisista ja keskusteluista mielestäni ihan hyvän mietinnön

keski suomi on menettämässä kaksi varuskuntaa ja haluan kuulla onko esitys tältä osin alueellisesti oikeudenmukainen

ykkösasiana joka tästä selonteosta nousee esille on varmasti kaikkien meidän hyväksyttävissä se että luovuuden ja luovan alan kehittäminen on varmistettava

kulttuurin merkitys myös hyvinvoinnin lisäämisessä on todettu ja myönnetty joskin keinot sen toteuttamiseksi johdonmukaisesti ovat vielä alkutiellään

tästä olen samaa mieltä että laadun arvioinnin myötä pitäisi siirtyä enemmän yhtenevään käytäntöön myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä

kaiken kaikkiaan tämä laadunarviointi yliopistolaissa niin kuin yleensäkin koulutuksen arviointi tässä suomen maassa on asia johon tulisi tulevaisuudessa kiinnittää yhä enemmän huomiota ja tässäkin yhteydessä on tietysti hyvä että se otetaan huomioon

kulttuuri pitäisi myös pystyä kirjaamaan paremmin opetussuunnitelmiin kuten selonteossa todetaan kulttuurin kirjaamisesta hoito ja palvelusuunnitelmiin

sitten tähän toimilupakysymykseen elikkä miten tulevaisuudessa näitä toimilupia voidaan myöntää

näillä vielä melko pienilläkin taloudellisilla panoksilla saadaan näin ollen suuri vaikutus

siinä haluaisin edelleenkin tuoda esille tätä alueellisuutta ja aluepolitiikkaa myös sillä tavalla että ammattikorkeakoululla tulisi olla tulevaisuudessa se tehtävä joka mahdollisimman paljon tukisi sitä alueellista lähtökohtaa ja työllistämistä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tästä päästäänkin siihen ajatukseen että niin varhaiskasvatuksessa kuin siellä perusopetuksessa tulee lisätä taito ja taideaineiden osuutta

elikkä tällä tavalla voisimme ammattikorkeakoulun osalta edelleenkin jatkaa kohtaanto ongelman hoitamista parhaimmalla tavalla

valiokunta keskustelikin koulujen mahdollisuudesta yhä enemmän lisätä taideaineiden sisältöjä opetukseen ja se tuli sitten sinne ponsilausumiinkin kirjatuksi

eräs asia mikä täällä on nyt noussut esille ja on todettukin puhujien toimesta on tämä maksukokeilu maksullisuus

tässä olen kyllä sitä mieltä että samalla tavalla kuin olemme esittämässä sosialidemokraattien kannan tuossa yliopistolain osalta tämän maksuttomuuden puolesta samoin tässä ammattikorkeakoululain osalta tulemme olemaan samaa mieltä että tätä maksullisuutta tulemme vastustamaan ja pidämme sen puolta että edelleenkin opiskelu suomen maassa olisi maksutonta kaikille opiskelijoille ja samalla tavalla perustelemme sitä tämän lukukausimaksukokeilun osalta että se johtaisi eriarvoistavaan asemaan täällä yliopiston sisällä niin myös ammattikorkeakoulun sisällä

luovan työn tekijöiden sosiaaliturvassa on vieläkin paljon kehittämistä ja on selvää että jos haluamme sen innovaatioiden suomen myös luovan alan työn ja yrittäjyyden tulee olla kannattavaa

ihan ensin täytyy todeta että vaikka edustaja pekkarisen kanssa harvoin samaa mieltä asioista loppujen lopuksi olemme niin tänä päivänä hän kyllä hyvin kokosi tätä keskustelua täällä salissa ja osoitti sen myös muille puhujille mistä tässä käsittelyssä on kysymys eli hallituksen esitys on seurausta tietenkin eu lainsäädännöstä mutta on samalla myös hyvä esimerkki siitä että kansalliset rajat ylittävät haasteet tarvitsevat myös kansalliset rajat ylittäviä ratkaisuja

nämä tekijänoikeuksien puutteet on saatava korjatuksi nopealla aikataululla ja on todella hyvä jos ministeri on päättänyt jo nyt selvitysmiehen asettamisesta koska tämä asia vaatii suurempaa työtä ja enemmän työtä kuin vain yksi tai kaksi lakimuutosta

samoin tässä perusopetuksen lukiokoulutuksen taiteen perusopetuksen ja yleisten kirjastojen rahoituksessa luovutaan perustamiskustannuksiin myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista ja siirrytään valtionavustusjärjestelmään

tällä tavalla haluamme kertoa sitä että maksuttomuus on se lähtökohta josta haluamme pitää kiinni koulutuksen osalta suomessa kai

arvoisa puhemies

esi ja perusopetuksen kirjastojen kuntien yleisen kulttuuritoimen sekä asukasperusteisen taiteen perusopetuksen valtionosuus siirretään siis valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja samalle momentille myös stmn hallinnonalalta sosiaali ja terveystoimen valtionosuudet

jo tässä kaikki siis kaiken kaikkiaan

liikennettä koskevan uusiutuvan energian tavoitteen toteuttamisen kannalta on eussa katsottu tarpeelliseksi edellyttää biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotannolta kestävän kehityksen mukaisuutta sekä varmistaa toisen sukupolven biopolttoaineiden kaupallinen saatavuus

yhtään väheksymättä sosiaali ja terveyssektorin tarpeita herää kuitenkin väkisin kysymys kuinka valtion raha tulevaisuudessa riittää koulutuksen ja kulttuurin hankkeisiin

samoin luonnollisesti erityisopettajana olen huolestunut siitä kuinka erityisopetuksen järjestämiseen on jatkossa valmiuksia kun siihen ei enää tulevaisuudessa laskettaisi omaa korotettua yksikköhintaa

päästövähennysten täytyy olla radikaaleja ja tässä esityksessä on nyt kyse keinovalikoiman laajentamisesta eli pyrimme lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiatehokkuutta sekä yksinkertaisesti vähentämään energian kulutusta

syökö joku muu opetuksen osa alue tai sosiaali ja terveysosa alue tulevaisuudessa erityisopetuksen pottia se on vaarana ja asettaa kuntapäättäjät vahtikoiriksi mitä eniten

olisiko nyt jämsän hallin kenttä tukipalveluineen kuitenkin tilavampi vaihtoehto tälle koulutukselle kuin ahdas pirkkala

biopolttoaineiden käytön kehittäminen on kaikella tavalla tulevaisuuden ala niin kuin täällä on mainittukin joka vastaa päästöjen vähennystarpeeseen mutta myös aidosti parantaa energian huoltovarmuutta ja edistää teknologian kehitystä sekä luo uusia työllistymisen mahdollisuuksia erityisesti sellaisille alueille joilla muun muassa teollisuuden rakennemuutokset ovat koetelleet

arvoisa puhemies

patria on jämsässä jo vahvasti mukana muutenkin

arvoisa puhemies

kuten edustaja pirttilahti täällä nosti esille tämä rikkidirektiivi on saanut nyt hyvän keskustelun ja sillä tavalla herätyksen myös tuolla pohjoismaisessa yhteisössä

elikkä suomellekin hyvin merkittävästä asiasta siinä on kysymys niin että me pystymme muun muassa metsäteollisuuden osalta luomaan parempaa ympäristöä sillä että meiltä täältä puuta pääsee liikkeelle

tästä tulisikin pitää kiinni

kuitenkin näkyvissä on jo nyt tehtävien laajennuksia kustannusneutraalisti eli tuskin tässä on tarkoituskaan hallitusohjelmaa noudattaa

itse olen toiminut pohjoismaiden neuvostossa koulutuspuolella koulutus ja kulttuurivaliokunnassa ja koulutuksen osalta me olemme halunneet vahvistaa pohjoismaista koulutusyhteistyötä ja ottaa huomioon lasten oikeudet ja oikeudet kouluissa

luonnonvarainstituutin työ saarijärvellä on ensiluokkaista liittyen uusiin innovaatioihin biotalousalalla

arvoisa rouva puhemies

siellä on olemassa oppimisympäristöjä biopolttoaineiden käsittelystä ja varastoinnista ja niin edelleen

tähän toivoisi valtionosuusjärjestelmältä erityisesti uudistuksia tästä kävimme jo täällä äskettäin keskustelua tasauserien käyttö kun tällä hetkellä tahtoo koitua suurempien kuntien kovaksi kohtaloksi

tässä voisi olla hyvää tulevaisuutta myös keski suomen alueelle

työryhmä esitti opintotuen muuttamista kaksiportaiseksi siten että tuen saamiseen vaadittavien opintosuoritusten määrää nostettaisiin ja lisäksi asumislisäkuukausi määriteltäisiin tukikuukaudeksi

nyt olemme edistyneet keskustelussa ilmatilan harjoituslentotoimista islannin suunnalla mutta myös pohjoismaiden maavoimien komentajien kesken on sovittu maidenvälisen materiaali ja sotilaskoulutuksen yhteistyön lisäämisen mahdollisuuksista mikä koskisi muun muassa taistelupanssarivaunuja ja ilmatorjuntakaluston ylläpitoa

marraskuuta jolloin myös sitten nuorisoparlamentti olisi kokoontumassa ja näin halutaan tämmöistä lasten oikeutta ja demokratiaa vahvistaa siltä osin

työryhmä suositteli myös opintotuen sitomista indeksiin siten että opintotuki nousisi automaattisesti elinkustannusten noustessa

nyt olisin halunnut ministereiltä kysyä miten paljon on jo suunnitteilla minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia on materiaalihankintojen osalta ja miten paljon sitä yhteistyötä voidaan yleensä tiivistää

koko ajan kun itse olen pohjoismaiden neuvostossa ollut rinnalla on kulkenut tuo viittomakielen asia ja se on ollut kyllä hyvinkin tarpeellista

vähän tässäkin mennään ikään kuin perä edellä puuhun vaikuttavuusmittareita on kyllä esitelty mutta muutokset tehdään ennen kokemuksia ennen tuloksia

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että perusopetusta vahvistetaan nyt todellisesti ja siksi on merkittävää että opetusministeri ja valtiovarainministeri ovat huolehtineet määrärahalisäyksestä perusopetuksen taholle

korotuksella olisi ollut positiivisia vaikutuksia valmistumiseen ja työuran alkuun

elikkä meillä pohjoismaissa on paljon eroavuuksia siinä miten me kohtelemme tämmöisiä tasavertaisia yhdenvertaisia ihmisoikeuksia

viime kesäkuussa sitten tuo riemuvoitto saavutettiin

perustamishankkeiden osalta esitetään valtionosuuksissa siirtymistä harkinnanvaraisiin samoin yksikköhinnoista kohtuullisina pidettäviin kustannuksiin

saimme kuulla uutisen tanskasta joka vihdoin tunnusti viittomakielen viralliseksi kieleksi tanskan kielen rinnalle ja tämä on tietysti hieno asia

arvoisa rouva puhemies

nyt on kysymys varmasti vain siitä miten sitten kunnissa arvotetaan ja kuntapäättäjät arvottavat asioita ja millä tavalla näitä rahoja tullaan hakemaan ja ollaan näissä asioissa mukana

jos siirrytään täysin avustuspohjaiseen rahoitukseen kuntien toivomus luonnollisesti on että hankekohtainen rahoitus säilyy edes nykyisellä tasolla

kulttuuriministeri stefan wallin totesi ennen budjettiriihtä että olisi johdonmukaista antaa myös opintorahalle ennustettavuutta ja turvattua ostovoimaa

erityisen huolissaan ovat asiantuntijat olleet siitä että näillä muutoksilla valtio vetäytyisi muun muassa peruskoulujen lukioiden ja kirjastojen investointien rahoittamisesta

silti päätöstä tuen sitomisesta indeksiin ei saatu aikaan ja opiskelijat jäävät nyt aivan erillisinä ulkopuolelle sosiaalisissa eduissa mikä on perin kummallista

arvoisa puhemies

herää myös kysymys missä suoritetaan perustamishankkeiden priorisointi voidaanko se tehdä kunnissa onnistuuko se vai olisiko nyt rahoitusjärjestelmää uudistettaessa luotava myös kriteeristö priorisointiin

haluan ed

kaikki toimet mitkä tähtäävät köyhyyden poistamiseen ovat hyviä ja luonnollisesti lapsiperheissä nyt on todettu että tätä toimenpidettä todellakin tarvitaan

oletteko sanomassa samalla tavalla esimerkiksi oajlle eli opetusalan suurimmalle järjestölle tai lukuisille opetusalan asiantuntijoille opettajille jotka esittävät ryhmäkoon säätämistä lailla sanotteko samalla tavalla myös heille että teitä ei voi ottaa vakavasti

tiedän itse monia yksinhuoltajaperheitä joissa on jouduttu muun muassa lopettamaan lapsen urheiluharrastus sen takia että yksinkertaisesti siihen ei ole rahaa ja se nyt kuulostaa jo tosi harmilliselta

arvoisa herra puhemies

alanko kahiluodolle täytyy sanoa kun hän viittasi tuonne aikaisempiin tekosiin mitä on edellisissä hallituksissa tehty että kyllä vihreittenkin hallitussaavutukset kirjanen tulee varmasti jäämään aika ohuenlaiseksi

olen kuitenkin samaa mieltä mitä täällä edustajat oinonen ja lahtela toivat esille että varmastikin tämän lapsivähennyksen uusi käsittely olisi tässä vaiheessa hyvin aiheellinen ja myös tietysti tulee mieleen tämä sata komitean tekemä työ että ennen kaikkea siellä nyt voisi tätä asiaa jo ennalta käsitellä ja pohtia

tälläkin kaudella olemme saaneet taistella näistä tekijänoikeuksista jo useamman kerran elikkä se ei ole ollut ollenkaan itsestäänselvyys missä kohti näissä asioissa mennään

samoin haluan viitata tuohon vihreiden puheenvuoroon jossa tuotiin esille tämä selonteossakin mukana oleva luokanopettajien taito

elikkä siellä oli tällainen viittaus että luokanopettajan taito ei ole riittävä taide ja taitoaineiden opetukseen

tästä haluan kyllä olla ehdottomasti eri mieltä eli opettajankoulutus on kyllä meillä aika mallikkaasti myös opetettavien aineiden perusopinnoissa ja lisäopinnoissa näistä taideaineista huolehtinut eli en ole tästä kyllä ihan samaa mieltä

olen ehdottomasti samaa mieltä eli kansallinen oikeus omaan kulttuuriin meillä täytyy olla olemassa ilman että se valjastetaan liike elämän alle kaikkinensa

yksi huoli joka on tullut kansalaisilta vahvasti viime aikoina nimenomaan liittyen tähän kansalliseen kielistrategiaan joka voisi ehkä omalta osaltaan auttaa tähän asiaan on tämä tekstitys kanavilla kuurojen kannalta

muun muassa yksi näistä tasa arvon vastaisista teoista on perusopetuksen tuntijaon uudistaminen jossa näin suurella valinnaisuuden lisäämisellä saadaan kunnat ja koulut hyvin eriarvoiseen asemaan

arvoisa rouva puhemies

toimikunta ehdotti vaalijärjestelmän osalta eduskuntavaalijärjestelmän kehittämistä niin että alueellinen edustavuus poliittinen suhteellisuus sekä vaaliaktiivisuutta edistävä äänestäjäehdokkaan yhteys korostuisivat

hallituksen esityksessä eduskuntavaalijärjestelmää uudistettaisiin siten että nykyisenlaisesta vaalipiirijaosta luovuttaisiin ja koko maasta muodostettaisiin tuloksen laskemista varten yksi vaalialue

hallituksen esittämä menettely edustajanpaikkojen laskennassa voi johtaa siihen että jos vaalipiirissä ei ole enää jaettavia paikkoja jäljellä siirtyy paikka saman puolueen paikaksi toiseen vaalipiiriin

tuntijakouudistus ei todellakaan ole saanut hyväksyntää oikein millään taholla vaan muun muassa kaikki opetusalan asiantuntijat ja muutkin tahot ovat jättäneet esitykseen eriävät lausunnot

näin esimerkiksi pohjois karjalassa annettu ääni voi siirtyä auttamaan helsinkiläistä kansanedustajaa läpimenoon ja tätä pohjois karjalassa syntyneenä en tietenkään voi hyväksyä

uudistus tällaisena tulisi todellakin jakamaan kuntia ja lapsia eriarvoiseen asemaan koska kunnilla on hyvin erilaiset tilanteet pystyä järjestämään opetus näin suuren valinnaisuuden kanssa

vaalijärjestelmän on oltava äänestäjän kannalta mahdollisimman selkeä ja läpinäkyvä

te olette myös valmis valinnaisuutta lisäämään yhteisten perusopintojen vähentämisellä muun muassa äidinkielestä vaikka juuri olemme saaneet tiedon että suomalaiset ovat tippuneet äidinkielessä lukutaidossa pisa tutkimuksessa

arvoisa puhemies

vaalijärjestelmän monimutkaistuminen on omiaan lisäämään tunnetta ettei omalla äänellään voi vaikuttaa vaalien lopputulokseen ja siten laskemaan edelleen äänestysaktiivisuutta mikä ei liene kenenkään tarkoitus